mutta ongelmana on se että kunnat toimivat tällä hetkellä käytännössä ainoastaan maksajina demokratia ei toimi päätöksenteko ei ole läpinäkyvää omistajaohjaus ei toimi ja listaa voisi jatkaa vaikka kuinka

arvoisa herra puhemies

palveluiden integraation on tarkoitus näkyä yhtenäisinä palveluketjuina ja palvelukokonaisuuksina

kun tällä hetkellä meillä on nuorisovaltuustoja joilla ei ole voisiko sanoa taloudellisia toimintaedellytyksiä toimia niin mitä tarkoittaa tämän lain yhteydessä kun siellä lukee että on huolehdittava nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksistä

tämän lisäksi verosopeutuksen toimina jätetään muun muassa ansio ja inflaatiotarkistukset tekemättä asuntolainojen korkovähennysoikeutta pienennetään energiaverotusta kiristetään ja niin edelleen

ythsn mallin laajentaminen valtakunnalliseksi ja sen vakinaistaminen edellyttävät rahoituksen selvittämistä sekä ennen kaikkea pakollisen terveydenhoitomaksun säätämisen edellytysten selvittämistä

peltonen esitteli jo kattavasti meidän vastalauseemme minkä takia en siihen enempää puutu vaan kerron omia näkemyksiäni ja ne keskeiset asiat jotka itse haluan nostaa esille ja näitä ovat muun muassa henkilöstön asema opintojen maksuttomuus sekä yliopistojen taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

myös monia palveluita tarvitsevan asiakkaan tilanne paranee kun hoito ja palvelusuunnitelmat voidaan laatia ja toteuttaa moniammatillisesti

mutta arvoisa puhemies asia josta haluaisin vielä puhua ja josta ei ole vielä yhtään sanottu on se että kun tämä sote projekti viedään eteenpäin on ehdottoman tärkeää huomioida että kuntien henkilöstö on aidosti tässä prosessissa mukana heti alusta alkaen

laajentamisen edellytyksenä ovat myös ythsn tila ja henkilöstöresurssien muutokset sekä ammattikorkeakouluverkoston rakenteellisten muutosten ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen huomioon ottaminen

näillä kaikilla toimilla on vaikutuksia tavallisten ihmisten arkiseen elämään ja sitä kautta heidän ostovoimaansa ja edelleen kysyntään ja talouden kasvuun

toisaalta palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää että harvoin tarvittavia palveluita jotka edellyttävät erityisosaamista tai kalliita laitteita voidaan myös keskittää

siksi onkin tärkeää ettei julkista taloutta yritetä vahvistaa vain leikkaamalla

kyse on myös paljon uusien käytäntöjen muutoksista jotka toteuttaa nimenomaan henkilökunta

vanhusneuvostot ovat aloittaneet toimintansa jo tämän vuoden alussa

tämä on tulevaisuuden kannalta myös tärkeää sillä meidän on turvattava että suomessa on edelleen maailman parhaat huippuasiantuntijat ja osaajat esimerkiksi lasten sydänkirurgiassa tai että erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva ihminen voi luottaa että hän saa parasta hoitoa mitä maassamme tai maailmalla on tarjota

olen itsekin ollut hyvin aktiivisesti yhteistyössä heidän kanssaan ja on ollut ilo huomata että vanhusneuvostot ovat lähteneet erittäin aktiivisesti liikkeelle

kokeilun väliarviointi valmistui noin kuukausi sitten

sivistysyliopistojen toiminnan lähtökohtana tulee olla niiden riippumattomuus ja itsenäisyys suhteessa esimerkiksi rahoittajiin ja vallanpitäjiin

yliopisto opiskelija saa hyvää terveydenhuoltoa ythsstä mutta ammattikorkeakouluopiskelijoitten tilanne on tällä hetkellä hyvin kirjava ja heikko

onkin tärkeää että eri sopeutustoimien etenkin etuusleikkauksien ja jäädytysten vaikutuksia eri kotitaloustyyppeihin arvioidaan ja pidetään yllä valmiutta ryhtyä korjaustoimenpiteisiin jos huomataan että jotkut joutuvat kohtuuttomiin tilanteisiin

kun me puhumme ikäihmisistä niin me tiedämme sen että ikääntyminen ei ole sairaus ja sitä kautta kyse ei ole vain sosiaali ja terveyspalveluista vaan kyse on ikääntymiseen liittyvistä erilaisista asioista kuten kuntasuunnittelusta yhdyskuntasuunnittelusta asuntorakentamisesta osallisuuden vahvistamisesta esteettömyydestä ja tietenkin myös sosiaali ja terveyspalveluista elikkä kyse on laajasta kokonaisuudesta

kokeilu on tähän mennessä osoittanut että ammattikorkeakouluopiskelijoiden palveluiden saatavuutta voidaan parantaa ja paikka kuntakohtaisia eroja vähentää

näistä tilanteista ja hoidon laadusta me emme saa tinkiä vaan meidän on oltava maailman kärkimaita sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa ja tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden keskittämistä ja se meidän täytyy myös tulevaisuudessa toteuttaa

jotta voimme todella menestyä kansainvälisessä osaamisyhteisössä on yliopistojen toimittava avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa myös elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa

eli kuten valiokuntakin toteaa hallituksen tulee huolehtia julkisen talouden tervehdyttämisen ohella myös talouden kasvusta ja työllisyydestä sekä sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisestä

kun sitten tämä omavastuuaika on päättynyt ja hän siirtyy sairaspäivärahalle niin tämä sairaspäivärahataso on puolet minimisairaspäivärahasta

opiskelijaterveydenhuolto on tullut tutuksi opiskelijoille niin henkilökohtaisten kokemusten kautta kuin myös siksi että yths on ollut mukana kaikissa opiskelijoiden tapahtumissa ja näkynyt hyvin myös päivittäisessä arjessa

arvoisa puhemies

loppuyhteenvetona vielä totean että uudistus on välttämätön jotta voimme vastata lähivuosien kasvaviin tehtäviin eli ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja palvelutarpeiden kasvamiseen syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten varhaiseen tukemiseen lastensuojelutarpeen ehkäisemiseen päihde ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja työkyvyn ylläpitoon ja niin edelleen

nyt kysyisin ministeri risikolta koska vanhusneuvostot ovat kantaneet suurta huolta siitä että tämä kirjaus vanhusneuvostojen asemasta on kirjattu ja nostettu myös tähän lakiin vielä vahvistuksen siitä mitä tämä aidosti tulee vaikuttamaan vanhusneuvostojen asemaan ja mitenkä toimii nimenomaan tämä iso laaja kokonaisuus joka vanhusneuvostoille jo vanhuspalvelulain yhteydessä on toimeksi ja tehtäväksi annettu

rakennepoliittisessa ohjelmassa tulee painottaa myös niitä toimia jotka vähentävät sosiaalista eriarvoisuutta ja sosiaalisia epäkohtia

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kun opiskelija sairastuu hän ylläpitää opintotukea ja riskinä on että hän ei pysty suorittamaan opintopisteitä vaan sitä kautta siirtyy eräänlaiseen tämmöiseen kierteeseen

myönteistä palautetta on tullut myös siitä että henkilökunnalla on hyvä ja vahva asiantuntemus ennen kaikkea opiskelijoiden erilaisista kysymyksistä ja ongelmista

opiskelijat ovat todenneet että monessa mielessä he eivät olleet saaneet näin hyvää ja heille kohdennettua palvelua aikaisemmin

tämä esitys ei ole tietenkään vielä täydellinen mutta antaa hyvät edellytykset palveluiden parantamiselle ja jokaisen kansalaisen hyvinvoinnin turvaamiselle

ministeri räty kysyisin teiltä

samassa yhteydessä täytyy myöntää että monia asioita on myös muutettu parempaan suuntaan valiokuntakäsittelyn aikana

työnantajat pihassa se tai työntekijän työntekijät ythsssä ovat helposti lähestyttävissä ja myös helposti saatavilla koska toiminta on ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteisellä kampuksella

etenkin valmisteilla oleva sosiaalihuoltolain uudistus kääntää painopisteen aivan uudella tavalla ennalta ehkäiseviin arjen palveluihin ja perheiden varhaisen matalan kynnyksen tukemiseen

sekä julkisoikeudellisen että säätiöyliopiston hallitusten kokoonpano ja niiden valintaprosessi lähentyi nyt paremmin myös meidän demareiden kantaa ei kylläkään riittävästi

kaiken kaikkiaan opiskelijoilla ei ole muuta huomautettavaa kuin se että he ovat pahoillaan kokeilun vapaaehtoisuuden myötä siitä että kaikki eivät maksa terveydenhoitomaksua

olen erittäin tyytyväinen että vammaisneuvostoista tulee nyt pakollisia ja vammaisneuvostojen asema selkeästi vahvistuu ja vammaisten ihmisten asema osana kuntapäätöksentekoa tulee vahvistumaan

tässä yhteydessä haluan nostaa esiin myös omaishoidon johon meidän todella kannattaa panostaa aivan uudella volyymilla ja jota meidän pitää kehittää aivan erityisellä vakavuudella

tässä yhteydessä täytyy antaa tunnustus ja suuri kiitos myös perustuslakivaliokunnalle sillä sen lausuntojen pohjalta nämä suurimmat epäkohdat on korjattu ja siten myös yliopistojen itsehallinto voidaan turvata

kyse ei ole mistään marginaaliryhmästä vaan kyse on joukosta ihmisiä jotka ovat osallisena meidän yhteiskunnassa käyvät koulua ovat työelämässä ja sitä kautta heidän asemansa pitäisi näkyä entistä paremmin

omaishoito tuo säästöä yhteiskunnalle ja on hyvin toteutettuna perheille inhimillinen ja joustava tapa toteuttaa läheisen vaativaa hoitoa

myös sosiaali ja terveysvaliokunta kannattaa mietinnössään kokeilun jatkamista hallituksen esityksen mukaisesti vuodella koska mallin laajentaminen ja vakinaistaminen edellyttävät rahoituksen selvittämistä sekä lainsäädäntömuutosten valmistelua ammattikorkeakouluopiskelijoiden pakollisesta terveydenhoitomaksusta säätämiseksi

mitenkä tämän lain osalta me pystymme huolehtimaan että näitten eri neuvostojen vaikuttavuus ja päätöksenteko näkyy aidosti kuntien organisaatioissa ettei niistä tule vain olemassa olevia irrallisia toimijoita vaan näillä kaikilla neuvostoilla niin nuorisovaltuustoilla kuin näillä vanhusneuvostoilla ja vammaisneuvostoilla on aito juridinen rooli ja asema ja vaikuttamiskanava kunnan päätöksenteossa

kuitenkin niissä kohdissa joissa perustuslakivaliokunta on lausunut hyvin kriittisesti mutta ei sinänsä ole edellyttänyt muutoksia niitä ei myöskään ole tehty

katsoimme myös että mikäli lähivuosina ryhdytään valmistelemaan terveydenhuollon rahoituksen laajempaa uudistusta tulee ythsn asema samoin kuin opiskelijoiden palvelujen järjestäminen ja rahoittaminen arvioitavaksi uudistuksen yhteydessä

nostan kuitenkin kehysmietinnössä tärkeän perusperiaatteen esiin eli sote uudistuksella on pyrittävä kaventamaan terveyseroja ja parantamaan perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta

yliopistoissa henkilöstömenot muodostavat kaksi kolmasosaa kokonaismenoista joten uudistuksessa tavoiteltua taloudellista ja hallinnollista autonomiaa ei voi olla ilman yliopistojen omaa henkilöstöpolitiikkaa

arvoisa herra puhemies

on myös erittäin tärkeää että palvelujen kehittämisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys mikä on otettava huomioon kaikessa palvelutuotannossa myös sähköisten järjestelmien kehittämisessä

on ehdottoman tärkeää että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitopalveluja parannetaan koska palveluissa on paljon puutetta ja taso vaihtelee kunnittain suuresti

yliopistojen työnantajapolitiikka irrotetaan nyt valtion politiikasta ja kaikeksi onneksi myös tuottavuusohjelmasta jonka nykyhallitus on muuttanut henkilöstön vähennyspolitiikaksi tai ohjelmaksi

resurssien riittävyyden ja palvelujen vaikuttavuuden kannalta on myös tärkeää ja välttämätöntä että ennalta ehkäiseviä palveluja vahvistetaan kaikissa sosiaali ja terveydenhuollon toimissa

yliopistojen virkasuhteet muutetaan samalla työsuhteiksi

kun ajatellaan yliopiston tehtäviä niihin liittyy paljon yksilön oikeusaseman kannalta merkittäviä ratkaisuja kuten opiskelijavalinnasta päättäminen opintojen arvostelu sekä kurinpito

itse pidän tärkeänä että jatkossa korkea asteen opiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon epätasa arvoisuus poistetaan siirtämällä ammattikorkeakoulujen opiskelijat ythsn palvelujen piiriin ja automaatiojäsenyys laajennetaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoihin

terveys ja hyvinvointi eivät saa olla kiinni siitä onko ihminen opiskelijaterveydenhuollon tai työterveydenhuollon piirissä vaan kaikissa väestöryhmissä tulee pyrkiä parempaan terveyteen ja terveydenhuollon palveluihin

perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan olisi perusteltua että tällaista valtaa ja vastuuta käytettäisiin nimenomaan virkasuhteessa

valitettavasti sivistysvaliokunta ei tehnyt muutosta tähän epäkohtaan

eli vaikka osa ihmisistä on tällä hetkellä erilaisien systeemien piirissä perustana tulee kuitenkin olla hyvin resursoitu ja organisoitu verovaroin rahoitettu perusterveydenhuolto

sote uudistuksen yhteydessä on korostettu miten toimiva järjestelmä ei kannata säätää uudistuksen yhteydessä

valiokunnan mukaan kansainvälinen kehitys ei puolla sitä näkemystä että tutkimuksen itsenäisyys vaarantuisi kun luovutaan virkasuhteista ja että perinteisesti opetustehtävissä on voinut myös työsuhteista

yths on mielestäni yksi sellainen jolle ei ainakaan vielä ole esitetty uskottavia vaihtoehtomuotoja

arvoisa herra puhemies

pidän tärkeänä että ythsn asemaa ei horjuteta koska sillä on merkittävä asema opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin turvaajana ja sitä kautta opintoaikojen vauhdittajana ja työurien pidentäjänä

oppilaan erottaminen on aina erittäin rankka toimenpide lapsen ja nuoren oikeusturvan kannalta

kun täällä on keskusteltu koulurauhasta niin tämä esitys on ollut erittäin hyvä mutta minun on ollut henkilökohtaisesti erittäin vaikea hyväksyä muun muassa sitä että lukion oppilaiden kohdalla laajennetaan kolmen päivän erottamismahdollisuutta ja perusteluna on se että koska ammatillisessa koulutuksessa tällainen mahdollisuus on niin myös lukion oppilaiden kohdalla tämä pitää viedä eteenpäin

sen sijaan työsopimussuhde on yksityisoikeudellinen suhde

demareiden vastalauseessa edellytämme että virkasuhde tulisi säilyttää edelleen niissä tehtävissä joihin kuuluu merkittävänä osana julkisen vallan käyttöä ja virkavastuuta

sosialidemokraatit ovat osoittaneet esityksellään että vaihtoehtoja on

mielestämme olisi säädettävä yliopistojen virkamiehistä erillinen laki jossa virkasuhteiden ehdoista säädettäisiin

henkilöstön edustajista useat kokevat tulleensa huonosti kuulluiksi tämän lain valmistelussa

nyt meidän ongelmaksemme tulee se että kun me emme pysty tarjoamaan lapsille ja nuorille riittävää tukea ja apua niin sitten jos he käyttäytyvät heikosti me erotamme heidät

olen aiemminkin puhunut samasta asiasta ja toistan jälleen miten tärkeää olisi että organisaatioihin tehtävät muutokset voitaisiin aina valmistella ja toteuttaa aidossa vuoropuhelussa henkilöstön kanssa

arvoisa herra puhemies

kuten täällä on jo monta kertaa todettu kunnat ovat erittäin suurten kysymysten äärellä pystyvätkö ne tarjoamaan tänä päivänä tai tulevaisuudessa asukkailleen tarvittavat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

tosiasia on todellakin se että lapsilisäleikkauksen suhteen näiden perheiden kohdalla jotka ovat toimeentulotuella tämä kompensoituu toimeentulotuen kautta

vain niin voidaan luoda ja säilyttää luottamusta joka on välttämätöntä kaikessa työssä ja etenkin tieteen tutkimuksen ja opetuksen vaatimassa luovassa prosessissa

tällä osoitamme että hallituksen valitsema linja ei toimi

mutta se on tietenkin tavoite ettei kukaan joudu sinne toimeentulotuelle ja nimenomaan tämähän on se meidän perimmäinen tavoitteemme ollut kaikilla niillä perusturvaan liittyvillä korotuksilla mitä me olemme tällä hallituskaudella tehneet

se on väärä

hallitus rakentaa toimensa toivoon toivotaan toivotaan linjalle kuten valtiovarainministeri stubb eilen sekä tänään useaan otteeseen eduskunnalle toisti

tämän hallinnon rooli tässä isossa kokonaisuudessa on ennen kaikkea luoda se iso kehikko siihen mitenkä tulevaisuudessa sosiaali ja terveydenhuollon palveluita tullaan järjestämään ja tuottamaan

arvoisa herra puhemies

hallitus tuo suomalaisiin yliopistoihin lukukausimaksut

itse myös kommentoin edustaja sasin näkemyksiä ensinnäkin sitä että viisi vuotta opiskella on pitkä aika

mutta se on myös pitkä aika elää köyhyydessä koska opiskelijat on tarkoin sidottu kuinka he saavat hankkia elantonsa ja mitä sillä määrätyllä elannolla pitää sitten myös tuottaa

tästä syystä on kuitenkin ollut ihan hyvä että me olemme pyrkineet hakemaan kompensaatiota vaikka se kompensaatiotapa ei ole paras mahdollinen mutta on kuitenkin kompensaatio jolla tuetaan näitten pienituloisten ja keskituloisten lapsiperheitten toimeentuloa

arvoisa puhemies

tämän ison kehikon ja järjestelmän pitäisi luoda sellaiset puitteet kaikelle sille sisällölle mitä siellä sitten tehdään että sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen kehittäminen aidosti toteutuu

mitä pidempään työttömyys kestää sitä vaikeampaa on palata työmarkkinoille ja sitä suuremmaksi kasvavat riskit myös elämänhallinnan heikkenemisestä ja huono osaisuuden ajautumisesta

kaikkein heikoimmassa asemassa ovat opiskelijalapsiperheet jotka on sidottu köyhyyteen oikeastaan koko sen ajan kun he opiskelevat tai jompikumpi lapsen vanhemmista opiskelee

pahimmillaan kokeilu tulee suomessa johtamaan ulkomaisten opiskelijoiden määrän romahtamiseen ja kansainvälistymiskehityksen katkeamiseen

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tärkein tavoite on ennen kaikkea parantaa palveluita ja vastata tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuollon haasteisiin

mutta sitten tosiasia on myös se mitä edustaja zyskowicz toi esille tuossa aikaisemmin että nyt valtiovarainvaliokunnassa etsitään erilaisia vaihtoehtomalleja ja sitä löytyisikö mahdollisesti parempia malleja joilla tätä asiaa voitaisiin arvioida uudestaan

on hyvä että perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti päädyttiin siihen että sentään suomessa vakituisesti asuvilta ulkomaalaisilta ei peritä lukukausimaksuja

hallituksen suosikkikeino tähän ongelmaan on ollut työttömyysturvan keston lyhentäminen jolloin työttömät putoavat aikaisemmin työmarkkinatuen ja usein myös toimeentulotuen varaan

me tiedämme että ikääntyminen suomessa on kansainvälisestikin erittäin nopeaa

siltä osin näitten opiskelijalapsiperheitten asema on sellainen asia jota meidän pitää vahvistaa ja parantaa jotta heillä olisi myös mahdollisuus valmistua tavoiteajassa

arvoisa herra puhemies

suomalaisten koulutusjärjestelmän maksuttomuutta ei yhteiskuntamme perusarvona saa vaarantaa

tämä edellyttää sitä että meidän pitää muuttaa toimintamalleja ja me onnistumme siinä kaikkein parhaiten purkamalla hallinnon rajoja mitä tämä iso uudistus nyt mahdollistaa

mutta kyse on myös siitä että kunnissa suhtaudutaan hyvin eri lailla ammattikorkeakouluopiskelijoihin mikä on heidän asemansa meidän perusterveydenhuollossa ja siltä osin meillä on opiskelijoita jotka eivät saa ammattikorkeakoulupaikkakunnalla terveydenhuoltoa vaikka heidän pitäisi sitä saada

kotihoidon tuen tasaamisen osaltahan meidän pitää pitää se tavoite että naisten työmarkkina asemaa parannetaan ja heidän asemaansa työmarkkinoilla muutenkin kaikilla tavoilla tuetaan

toinen asia josta olen sasin kanssa samaa mieltä on se että minun mielestäni yliopistoilta voitaisiin vaatia enemmän tehokkuutta ja enemmän laatua

maksuton opiskelu kuuluu jokaiselle myös suomeen saapuville vaihto opiskelijoille

tämä mahdollistaa myös toimintojen tehostamista sekä panostamista ennalta ehkäiseviin toimiin ja laajentamaan yhteistyötä myös kunnan muihin palveluihin muun muassa liikunta kulttuuri nuorisotoimi ja asuntopalveluihin ja muihin

näiden opiskelijoiden edellytyksiä sopeutua ja jäädä töihin suomeen heidän valmistumisensa jälkeen tulisi mielestäni monipuolisesti lisätä ja kehittää

tällä hetkellä yliopistoissa ja korkeakouluissa on tyhjää aikaa jolloinka opiskelijat toteavat että he viettävät aikaa monella eri tavalla mikä on sinänsä ihan hyvä asia mutta käytännössä ovat tuoneet kritiikkiä siitä että opiskelussa on tyhjää aikaa ja voisivat ehkä käyttää sitä paremminkin

nyt on pohdittu sitä että jos lapsilisäleikkausta lähdettäisiinkin pohtimaan että mistä saataisiin sille ne mahdolliset tulot joilla voitaisiin sitten rahoittaa tämä lapsilisäleikkaus niin yhtenä vaihtoehtona olisi kotihoidon tuen tasaamisen vaiheistaminen ja kun se pienentää valtion menoja niin sitä kautta me pystyisimme kompensoimaan mahdollisesti tähän lapsilisäleikkaukseenkin liittyviä rahoituksia

sdpn vaihtoehtobudjetti tarttuu tähän ongelmaan monella tapaa

ensinnäkin budjetin yrittäjäpaketti sisältää koko joukon välineitä joilla pienille ja keskisuurille yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia saada rahoitusta ja kasvaa ja ennen kaikkea työllistää

toisaalta meillä on myös valitettava puute kunnissa siitä mitenkä huomioidaan ja hankitaan riittävää osaamista nimenomaan nuorten ja opiskelijoiden erityiskysymyksiin